hallitus on tehnyt täysimääräisen indeksikorotuksen niin kuin me lupasimme budjettiriihen yhteydessä ja tuo korotus on myöskin tehty

edustaja östman kysyi palkkaratkaisusta ja seuraavasta palkkakierroksesta

olen käynyt itsekin valtiovarainvaliokunnassa kuultavana ja taitaa olla ensi viikolla seuraava kerta kun meillä on valtiovarainvaliokunnan kanssa keskustelutilaisuus jossa meidän on tarkoitus nimenomaan käydä kuntatalouden tilannetta läpi eli mikä on kuntatalouden pitkän aikavälin näkymä mitkä ovat toisaalta ikääntymisestä tulevat menopaineet ja näkymät ja mitä se toisaalta sitten tarkoittaa kuntien pitkän aikavälin kestävyyden näkökulmasta koska me tiedämme että julkisen talouden kestävyyteen eivät vaikuta pelkästään ne toimet joita valtio tekee

me tulemme muun muassa tulevaisuudessa ohjaamaan jäteverotuoton kunnille

me näemme että verotuksen pitää perustua veronmaksukykyyn ja tästä syystä me olemme myös vaatineet tulonjakoselvitystä energiaveron korotuksesta

siihen on toki vielä jonkin verran aikaa mutta kyllä minä olen edelleenkin vakuuttunut siitä että raamisopimus jonka työmarkkinaosapuolet yhdessä sopivat ja jota valtiovalta oli myöskin omin toimin tukemassa oli oikea ratkaisu koska sillä luotiin ennustettavuutta ja vakautta tämän talouden epävarmuuden keskelle

mielestäni tämä sopimuksen jatko on myöskin osoitus siitä että suomalainen sopimusyhteiskunta toimii ja työmarkkinajärjestöille kuuluu siitä kiitos

esimerkiksi kelamaksun palautuksena puolue antaisi suomalaisille yrityksille miljardin lisälaskun tässä hyvin hyvin vaikeassa taloudellisessa suhdannetilanteessa

mielestäni tämä voisi olla ehkä sellainen asia johon olisi tärkeä myös saada eduskunnasta tukea ja jossa nimenomaan valtionyhtiöt voisivat toimia esimerkin näyttäjinä mutta johon toivottavasti koko suomalainen yritysjohto voisi omalta osaltaan sitoutua

hallitus keventää valtion veroja velkarahalla mutta samaan aikaan valtio ajaa kunnat entistä suurempaan ahdinkoon

me tulemme käynnistämään normitalkoot jossa me katsomme onko sellaisia tehtäviä joista kunnat voisivat tulevaisuudessa luopua ja sitä kautta voisimme niiden taloustilannetta helpottaa

milloin te tuotte tulonjakoselvityksen eduskunnalle siitä miten tämä energiaveron korotus tulee kohdistumaan eläkeläisiin lapsiperheisiin ja muihin väestöryhmiin

ne eivät ole kaikille euromaille edulliset ja se osittain myöskin tietenkin selittää sitä että kaikki euromaat eivät ole tätä vakuusjärjestelyä itsellensä ottamassa

mitä tulee sitten tähän tilanteeseen hieman ihmettelen edustaja vanhasen puheenvuoroa koska jos ajatellaan vaikka uusien yritysten syntymistä pohjanmaan alueella

edustaja lehtomäki hyvin tietää sen että ensimmäistä kertaa itse asiassa tämän hallituksen toimesta ollaan nyt myöskin kuntien tehtäviä ja velvoitteita karsittu ja karsimassa ja näen että se on myöskin yksi tapa jolla me annamme kunnille itse asiassa enemmän toimintaedellytyksiä tehdä asioita uudella tapaa ja fiksummin koska siitähän osittain myöskin sääntelyn purkamisessa on kysymys

kreikkaan ei mene penniäkään rahaa tämän uuden tukipaketin myötä

eli emme ole pelkästään kohdistamassa kunnille säästöjä vaan olemme myöskin tekemässä niille toisella puolella helpotuksia ja sitä kautta mielestäni tämä kokonaisuus myöskin kuntien osalta on kohtuullinen

mutta ehkä sen verran otan tuosta kiinni että olen edustaja lapintien kanssa siitä samaa mieltä että kun sopeutustoimia tehdään niin totta kai täytyy myöskin huomioida sosiaalinen oikeudenmukaisuus

minä uskon siihen että tällä voisi olla myös positiivinen vaikutus koko työmarkkinaratkaisun syntymiseen lokakuun lopussa

käytännössä tämä tarkoittaa tappioiden kirjaamista toimintojen karsimista osingonjakokieltoa sekä ylimääräisten palkkioiden maksun keskeyttämistä

mutta suomen menestykseen on tarvittu sisun ohella myöskin sydäntä sydäntä pitää huolta kaikista heikompiosaisista ihmisistä ja luoda jokaiselle kansalaiselle mahdollisuudet hyvään elämään

voi sanoa että ilman sitä olisimme olleet kyllä vielä suuremmassa epävarmuudessa joten tältä osin tuo raamiratkaisu oli oikea mutta mikä sitten tulee olemaan seuraavan palkkaratkaisun malli ja taso niin se tietenkin sitten viime kädessä on työmarkkinajärjestöjen käsissä

itse asiassa valtiovarainministeri kataisen naapurikunta kuopio on monen muun kunnan tavoin lomauttamassa opettajia lastentarhanopettajia muuta kunnan henkilökuntaa

en usko että kysymys olisi siitä että me emme olisi halunneet budjetoida sinne riittävästi rahaa vaan että yrityksiä on syntynyt uusia yrittäjiä on löytynyt starttirahalle on ollut kysyntää ja se on myönteinen asia

tästä puhui mielestäni hyvin myöskin tasavallan presidentti kun hän totesi että meidän täytyy myöskin huolehtia yhteiskunnan eheydestä ja se tarkoittaa myös sitä että kukin maksaa kykyjensä mukaan ja osallistuu myöskin kykyjensä mukaan näihin talkoisiin

valtio on nostanut veroja ja myöskin leikannut menoja jotta me voimme valtiontaloutta tasapainottaa ja valtion velkasuhteen kääntää laskuun tämän vaalikauden aikana

nimittäin suomen menestystarina vuosien saatossa on ollut se että suurempien yritysten kasvu on heijastunut sitten myöskin alihankintaketjujen kautta hyvin laajasti elinkeinoelämän kerroksiin ja sitä kautta myöskin pieniin yrityksiin

nyt tarvitaan tässä tilanteessa luottamuksen vahvistamista ja se edellyttää kyllä hyvä valtiovarainministeri lisää rahaa kunnille ja parempia työkaluja työllisyyden edistämiseen

sen takia toivoisin että hallitus vielä arvioisi löytyisikö työ ja elinkei noministeriön sisältä mahdollisuuksia siirtää rahaa ely keskuksille ja sitä kautta myöskin palkkatukeen ja ennen kaikkea starttirahoihin jotta saisimme uutta yritystoimintaa käyntiin

minusta on erittäin hyvä että tässä eduskuntasalissa riippumatta puoluerajoista kannetaan huolta työllisyyden kehityksestä koska se todella on kehittynyt heikompaan suuntaan ja sen takia siitä onkin syytä olla huolissaan

olen valmis tätä keskustelua jatkossakin käymään valtiovarainvaliokunnan ja koko eduskunnan kanssa niiden laskelmien pohjalta joita valtiovarainministeriön virkamiehet asiantuntemuksellaan ovat toimittaneet

heikki ei ole mielipiteineen yksin

pohjoismaisen hyvinvointivaltion niin kuin suomen kivijalka on työ ja työn tekeminen ja tästä syystä meidän pitää pystyä tarjoamaan useammalle suomalaiselle mahdollisuus elättää itsensä ja perheensä työnteolla eli nostamaan työllisyysastetta suomessa

tarvitsemme myös sydäntä ja oikeudenmukaisuutta jotta ministerin perusteellisesta vastauksesta huolimatta suomessa kiistatta voimistuva eriarvoistuminen saadaan pysäytettyä ja jotta jokainen ihminen suomessa voisi kokea olevansa arvokas

suuriin talousyksiköihin voinemme lukea muun muassa sellaiset suomalaiset yritykset kuin vaikka upm kymmene stora enso ja konepajat kuten wärtsilä tai kone

aivan lopuksi arvoisa puhemies kysyisin vielä valtiovarainministeriltä liittyen päästökauppatuloihin kun olin näkevinäni että oli julkistettu jo sellainen lisätalousarvioesitys jossa päästökauppatuloja oltaisiin ohjattu kehitysyhteistyöhön viime vaalikauden linjauksen mukaisesti mutta nyt tuo päätös on muuttunut

tässä lisätalousarvioesityksessä niin kuin tuossa avauspuheenvuorossani totesin on nyt merkittävällä tavalla pyritty luomaan edellytyksiä paremmalle työllisyydelle ja ennen kaikkea myöskin edellytyksiä suomalaisen teollisuuden toimintaedellytyksille eli sille että suomalainen teollisuus pärjäisi kilpailussa

olen täysin samaa mieltä edustaja zyskowiczin kanssa siitä analyysista mikä meillä euroopan taloustilanteessa tällä hetkellä on olemassa ja sen takia juuri hartiavoimin teemme töitä vakauden löytämiseksi niin kreikkaan kuin muihinkin euromaihin

hallitus teki ison verouudistuksen kehyspäätöksessä jossa me laskemme yhteisöveroa yrityksiltä minkä tarkoituksena on juuri tuoda yrityksille edellytyksiä investoida suomeen kasvattaa yritystoimintaa eli synnyttää suomeen uusia työpaikkoja

edustaja saarakkala on siinä oikeassa että meillä on aito huoli olemassa että tämä velkakriisi on muuttumassa tulevaisuudessa pankkikriisiksi

ihmiset ovat syystä raivoissaan

mikä tässä on taustalla

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

yksi haaste tässä kreikan talouden uudistamisohjelmassa on ollut juuri veronkanto yksityistämisen ohella eli kreikka ei ole pystynyt yksityistämään omaisuuttaan siinä määrin kuin on ollut tavoite ja myöskin verotulokertymä on jäänyt pienemmäksi kuin mikä on ollut tavoitteena

yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle noin miljoona euroa saatikka sitten kun katsomme sitä inhimillistä puolta tämän ihmisen näkökulmasta

edustaja skinnari on siinä oikeassa että valitettavasti me emme ole päässeet osallisiksi kehittyvistä markkinoista niin kuin olisi ollut toivottavaa eli tässä suhteessa varmasti myöskin siinä meidän viennin kohdentumisessa on parantamisen varaa mihin me täältä tavaroita ja tuotteita viemme

arvoisa puhemies

mutta olen edustaja kallin kanssa samaa mieltä siitä että olisi hyvä asia jos me pystyisimme synnyttämään syksyllä suomeen työmarkkinaratkaisun jolla me saisimme vakautta ja ennustettavuutta suomalaiseen yhteiskuntaan voisimme turvata palkansaajien ostovoiman mutta samaan aikaan huolehtia suomalaisten yritysten kilpailukyvystä

osalla kansalaisista menee hyvin

edustaja tiilikainen ymmärsi ihan oikein

minusta suomella ei ole varaa menetettyyn sukupolveen ja olen ehkä hieman liikuttunutkin siitä yksimielisyyden tunnelmasta ja ehkä tästä hartaudesta joka tässä eduskuntasalissa vallitsee siitä että me kaikki kannamme aidosti huolta suomalaisten nuorten tulevaisuudesta

herra puhemies

nimittäin sain juuri tietää saksasta että merkel on valmis keskustelemaan opposition kanssa

siinä tietenkin osasyynä on se että työttömyys on ollut siellä niin korkealla ylipäänsä bruttokansantuote on supistunut mutta totta kai myöskin heidän verojärjestelmässään on edelleen parantamisen varaa

niin kuin aikaisemmin totesin ja moni kollega on siihen myöskin kiinnittänyt huomiota tämä työllisyyspanostus näkyy nyt sitä kautta että me parannamme liikenneverkostoa eli liikenneinfraa me parannamme energiainfraa ja tätä kautta me luomme suomalaiselle teollisuudelle parempia toimintaedellytyksiä eritoten telakkateollisuudelle joka on ollut niin kuin tiedämme erittäin suurissa haasteissa koko meidän meriteollisuus

jotta menestystarinaamme eheästä kansakunnasta voidaan jatkossakin kirjoittaa uusia lukuja on meidän ponnisteltava oikeudenmukaisemman tulevaisuuden puolesta

siellä käydään myös keskusteluja pankkien vastuunkannosta tämän kreikan kriisin jälkihoitamisessa

uskon että hallitus varmasti niin kuin tähänkin asti on valmis olemaan tämänkaltaista ratkaisua omalta osaltaankin tukemassa mikäli työnantajilta ja työntekijöiltä tahtoa tämänkaltaisen sopimuksen syntymiseen löytyy

mutta minusta on hyvin valitettavaa kuulla että suomessa vanhanen ja vanhasen hallitus eivät ole halukkaita keskustelemaan opposition kanssa niistä ehdoista joilla pankit ja rahoituslaitokset ja sijoittajat laitettaisiin kantamaan vastuunsa tämän kriisin hoidosta ja myös siitä millä keinoilla tätä rahoitusjärjestelmää muutettaisiin niin ettei vastaavia kriisejä enää tulevaisuudessa syntyisi

mistä mistä löytyisi se voima jaksaa olla antamassa voimaa ja luoda toivoa ihmisille joita elämä on satuttanut niin että he ovat apua vailla

mutta suomi on ollut hyvin tiukka siinä että me emme halua kasvattaa tämän väliaikaisen kriisimekanismin tai työkalun takausvastuita

samaan aikaan kun me sopeutamme taloutta eli nostamme veroja leikkaamme menoja me kuitenkin parannamme kaikista heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tilannetta

voin toimittaa teille yksityiskohtaisen listan siitä mitkä nuo ministeriökohtaiset summat ovat mutta jokainen ministeriö osallistuu näihin yhteisiin taloustalkoisiin

me satsaamme sekä teollisuuden että kasvualojen tukemiseen avitamme työmarkkinoiden kokoavan ratkaisun toteuttamista satsaamme työllisyyspolitiikkaan ja torjumme palkansaajan verotuksen kiristymisen

se sopimus joka eduskunnassa eduskunnan enemmistön tuella viime viikolla hyväksyttiin on hyvä ja niihin takausvastuisiin me olemme sitoutuneet vaikka ne pohjautuvat edellisen hallituksen ja edellisen pääministerin tekemiin sitoumuksiin

maata on rakennettu kaikki samassa veneessä hengessä ja kaikki suomalaiset ovat olleet sitoutuneita tähän yhteiseen projektiin

edustaja lapintie on aivan oikeassa siinä että juuri rahoitusmarkkinoiden toiminta harmaa talous veronkierto ovat varmasti niitä osa alueita joissa sääntelyä tarvitaan lisää jotta me toisaalta pystymme myöskin huolehtimaan siitä että hyvinvointivaltion rahoitus tulevaisuudessa turvataan me toimimme oikeilla pelisäännöillä ja myöskin pystymme torjumaan senkaltaisen finanssikriisin jonka kourissa koko eurooppa viime vuodet on elänyt

näin ollen minusta tälle keskustelulle olisi hieno päätös se että te valtiovarainministeri katainen nyt ilmoittaisitte meille kuinka suuri tämä lisäbudjetti jonka te käytätte siis nuorisotyöttömyyden torjumiseen tulee olemaan ja kuinka monelle nuorelle sen kautta tullaan osoittamaan joko työ harjoittelu tai opiskelupaikka

arvoisa puhemies

keskusta haluaa poiketen aiemmista vaalikausista kiristää työn verotusta

tässä edellä kuvattuna vain muutama esimerkki siitä miten paljon epävarmuutta yhdellä väärällä päätöksellä saatiin yhteiskunnassamme aikaan

on totta että sosiaaliturvaan tehdään ensi vuoden alussa indeksitarkistus jonka tarkoituksena on juuri kompensoida arvonlisäveron korotuksesta aiheutuvia kustannusnousuja sosiaaliturvan varassa eläville ihmisille

täällä edustaja kataja kysyi onko meillä mahdollisuuksia offshore toiminnan kautta myöskin päästä osallisiksi arktisen alueen kehitysnäkymistä ja venäjän kysynnästä

nyt meitä yhdessä pitänyt liima on kuitenkin valitettavasti hapertumassa ja osa meistä on tippumassa veneen kyydistä

tämän verotuksen uudistamisen taustalla on muitakin tekijöitä kuten esimerkiksi osinkoverouudistus ja yhteisöverouudistus mutta se ehkä perimmäinen syy minkä takia valtiovarainministeriössä on virkatyönä lähdetty valmistelemaan uutta verotusta on nimenomaan uusi osuuskuntalaki

kun otetaan lisäksi huomioon esitys korottaa yleistä arvonlisäveroa haluaa puolue siis tosiasiassa kääntää opettajien sairaanhoitajien ja metallimiesten käytettävissä olevat tulot pakkasen puolelle

uskon että on sen ohella että tietenkin myöskin norjassa tätä kysyntää akuutistikin tällä hetkellä on

arvoisa puhemies

minusta se on tärkeä teko tässä ajassa jossa me kaikki joudumme osallistumaan omalta osaltamme tämän laskun maksamiseen ja sitä kautta toivon että tätä esimerkkiä myöskin esimerkiksi yritysjohdossa ympäri suomea noudatettaisiin

sen lisäksi työtulovähennystä ja kuntaveron perusvähennystä nostetaan ja myöskin nämä toimet helpottavat kaikista pienituloisimpien ihmisten tilannetta joten voi sanoa että hallituksen politiikassa näkyy hyvin vahvasti oikeudenmukaisuuden kädenjälki

eli tuo euroryhmän kokous on kutsuttu hieman yllättäen koolle ja uskon että tuo kutsu tuli aika suurena yllätyksenä kaikille meille euroryhmän ministereille ja sen takia nyt odotamme tietoa myöskin brysselistä siitä mitä tuolla kokouksessa on tarkoitus huomenna tehdä

moni kollega kysyi myöskin siitä miksi tässä ei ole lisärahaa esimerkiksi nuorisotakuun toteuttamiseen tai pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon

mitä tulee tähän arvopaperimarkkinakeskusasetukseen johon tuo hallintarekisteriasiakin kuuluu tämä on itse asiassa ministeri vapaavuoren tonttia mutta tiedän että tästä asiasta on käyty eurooppalaisissa neuvottelupöydissä erittäin vaikeat neuvottelut ja suomi oli ajamassa näissä neuvotteluissa täyttä avoimuuden linjaa ja uskon että edustaja lapintie entisestä elämästään taitaa tämänkin asian tietää

se on virkamiesten toimesta virkatyönä valmisteltu niin kuin kaikki lainsäädäntö suomessa ja eri asiantuntijat ja myöskin sidosryhmät ovat nyt oikeutettuja ottamaan siihen kantaa antamaan lausuntonsa ja sen jälkeen sitten hallitus tekee esityksestä lopullisen päätöksen

sen takia hallitus on myöskin tehnyt kaksi työllistävää lisäbudjettia joissa on sekä homekoulujen että päiväkotien korjaamiseen rahaa mutta olemme myöskin käynnistäneet merkittävässä määrin liikennehankkeita ja sitä kautta pyrkineet lisäämään suomeen työpaikkoja kuten olemme myöskin tukeneet teollisuutta

arvoisa puhemies

hallitus hylkäsi eläke esityksellään suomalaisen tavan sopia ja mursi tärkeän yhteiskunnallisen luottamuksen